työelämässä ovat yleistyneet niin sanotut nollatyösopimukset

jos työtunteja jollekin viikolle annetaan vain muutama on palkka tuolta ajalta olematon

myös normaaliin työsuhteeseen liittyvät sairausajan palkka ja vuosilomakertymät ovat epäselviä eikä työterveyshuollon palveluita tarvitse tarjota työntekijälle

julkisuudessa on esiintynyt tietoja sekä nauta että sikatalouden kannattavuuskriisistä suomessa

kyllä niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen baikal valmistella jo muotoutumaan painamalla tie painiketta ja nousemalla suomessa on erittäin paljon julkisia rakennuksia joita tällä hetkellä vaivaa homeongelma

samaan aikaan käydään keskustelua lähellä tuotetun puhtaan ruuan puolesta ja kotimaisuuden suosimisesta

eu on innokas solmimaan vapaakauppasopimuksia eri puolille maailmaa mutta ei kaupan vapautuminen tuo aina pelkästään hyvää

tällä hetkellä lainsäädäntömme mahdollistaa kaiken tämän

käytäntö vain on usein toinen

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

kannattavuutta heikentävät eun taholta tulevat millintarkat määräykset joita meillä valvotaan pilkuntarkasti

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä jotta työmarkkinoilta saataisiin kitkettyä edellä kuvatun kaltaiset työntekijöiden kannalta epäoikeudenmukaiset nollatyösopimukset

suomessa sikatalous on vielä perheviljelijätyyppistä verrattuna suuriin tuottajamaihin ja meillä voidaan syödä puhtaasti ruokittua ja laadullisesti tervettä sianlihaa

tuomme koreasta elektroniikkaa ja sähkökoneita ja laitteita

arvoisa ministeri mitä hallitus aikoo tehdä suomalaisen lihatalouden kannattavuuden parantamiseksi ja tuotannon kannalta haitallisen ja tarpeettoman byrokratian vähentämiseksi

sopimus poistaa näiden talouksien väliltä käytännöllisesti katsoen kaikki tuontitullit sekä monia tullien ulkopuolisia esteitä

määrärahan tarve ei ole vuosien kuluessa vähentynyt päinvastoin

lisääntyvässä määrin tulee uusia tietoja koulujen homeongelmista

kunnat ovat puuttuvien määrärahojen takia vaikeassa tilanteessa

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

arvoisa puhemies

hautaustoimi väestökirjanpitotehtävä sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito

sen lisäksi seurakunnat tekevät arvokasta työtä eri ikäryhmille kasteesta hautaamiseen myös lähetystyö diakonia lasten ja nuorten eri kerhot ikäihmisten tapahtumat ja sielunhoito sekä jumalanpalvelus erilaisine piireineen

lisäksi vapaaehtoistoiminta varsinkin joulun alla kokoaa yhteen tekemään joulupaketteja sekä jakamaan vaatteita ja ruokaa muutamia mainitakseni

pitää myös kysyä

on hyvä että työ on työn alla

verotulot eivät välttämättä riitä toiminnan tekemiseen ja henkilökuntaa on laitettu minimiin

jos kilpailemme eun alueen maiden kanssa kilpailuetua ei synny

on tärkeää että nyt hyväksymämme muutos toisi vakautta seurakuntiemme talouteen

nuoret jotka eivät välttämättä vielä tunne työelämän käytäntöjä omia oikeuksiaan voivat helposti suostua itselleen epäedullisiin sopimuksiin ja jopa suoranaiseen hyväksikäyttöön työnantajan taholta

arvoisa puhemies

kun kilpailu työpaikoista on nykyisin kovaa voi olla kiusaus ottaa vastaan työ huonommillakin ehdoilla

tämä vastaisi nykyisellään seurakuntien yhteisöverotuottoa

kuinka suomi on siihen varautunut

lisäksi kaikista maista ei ole saatu edes tietoja

tämä on kannatettava esitys

heikot työolosuhteet ja toimeentulon epävarmuus alkavat kuitenkin usein nopeasti koetella työntekijän jaksamista ja johtaa vaihtuviin työsuhteisiin ja jopa työelämästä pois ajautumiseen

merkitseekö tämä vapaakauppasopimus lopullista kuoliniskua esimerkiksi suomalaisille til a

saksassa varastoitu dioksiiniliha on aiheuttanut euroopan markkinoille ylitarjontaa mikä laskee suomenkin tarjottavan sianlihan hintaa

keskustelu asiasta

mitä hallitus aikoo tehdä jotta työelämään astuvat itsenäistä elämää aloittelevat nuoremme eivät heti kättelyssä kokisi työmarkkinoiden pelisääntöjä itseään kohtaan epäoikeudenmukaisiksi mikä pahimmillaan saattaa ajaa heidät työelämän ulkopuolelle

missään muualla maailmassa ei ole niin kattavaa sikatalouden seurantaa kuin suomessa joten eettisestikin suomalainen liha on parasta mitä maailmalla on saatavissa

jokainen aikaisempi ohjelma on kuvastanut ajan henkeä poliittista ja taloudellista tilannetta

jokainen hallitus on pyrkinyt omien lähtökohtiensa mukaisesti ratkaisemaan sille asetetut tehtävät jakamaan käytettävissä olevat rahat mahdollisimman oikein ja oikeudenmukaisesti

miten suomessa pystytään valvomaan meillä myytävän ulkomaisen lihan tuotanto olosuhteita lääkkeiden käyttöä ja lihan puhtautta

mutta arvoisa puhemies lastensuojelulaki velvoittaa turvaamaan lapselle turvallisen terveellisen kasvuympäristön

hallitusten onnistuminen mitataan tavoitteiden saavuttamisen kautta

arvoisa puhemies

tällä lääkedirektiivillä on tarkoituksena estää lääkeväärennöksien päätyminen lääkkeiden lailliseen jakelukanavaan

tässä asiassa liikutaan vaarallisilla vesillä lasten kustannuksella

väärennöksistä koituvia kustannuksia on vaikea arvioida ja esityksen mukaan suomessa lääkkeiden laillisessa jakeluketjussa ei ole havaittu toistaiseksi lääkeväärennöksiä

ihmisen terveyden menettämistä ei koskaan pysty mittaamaan rahassa

monissa tapauksissa lapset ovat saaneet elinikäisen sairauden homemyrkyistä

arvoisa puhemies

ihan lyhyesti

kun aikaisempi hallitus epäonnistui monien keskeisten tavoitteidensa toimeenpanossa on tämän hallituksen tehtävä normaalia raskaampi

kuten perustuslakivaliokunnan mietinnössä todetaan lakiehdotuksella pyritään turvaamaan viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään

keskeisiä ehdotuksia ovat muun muassa tukkumyynnin luotettavuuden varmistaminen ja kolmansista maista tuotujen lääkeaineiden tuotanto ja jakeluketjun turvallisuuden parantaminen

lakimuutoksen kaikki tavoitteet ovat kannatettavia

arvoisa puhemies

lisääntymis ja levähdyspaikkojen rajausmenettelyllä ei arvioida olevan merkitystä lajin kannan kehitykselle vaan siihen vaikuttanevat ennen kaikkea laajemmat maisematason muutokset

tällä hetkellä viittomakieliseen ryhmään pääsy varhaiskasvatuksessa on mahdollista vain suuremmissa kaupungeissa

lääkkeiden laiton valmistus on miljardiliiketoimintaa ja valmistus ja jakeluketjun seuraaminen aukottomasti on haastava tehtävä myös suomen virallisen lääkejakelukanavan kohdalla

öljyn varmuusvarastointia on hoidettu suomessa siten että myös direktiivi varastojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta koskevat vaatimukset on käytännössä täytetty

oikeudesta saada viittomakielen opetusta kuuron lapsen vanhemmille säädetään vammaispalvelulaissa osana sopeutumisvalmennusta ja se edellyttää usein hoitavan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön suostumusta

arvoisa puhemies

tuotepakkausten turvajärjestelmän parantaminen on hyvä työkalu mutta järjestelmää tulee kehittää edelleen koska rikollisten kekseliäisyys on tunnetusti hyvä kun he ratkovat heille luotuja toiminnan esteitä

esityksen tavoitteena on täsmentää kansallista lainsäädäntöä siten että komission perustellussa lausunnossa esiin nostamat direktiivin kohdat saatettaisiin aikaisempaa selkeämmin osaksi kansallista lainsäädäntöä

arvoisa puhemies

hallitus on myöntänyt liikenneselonteossaan että perusväylästön kunnostamiseen on varattu liian vähän rahaa niukemmin rahaa

tällä hetkellä suomen ympäristökeskus toimittaa ajantasaisen ely keskusten liito oravien lisääntymis ja levähdyspaikkatiedon metsäkeskukselle kaksi kertaa vuodessa

vaikka me jokainen voimme tehdä oman elämämme eteen paljon olemalla aktiivisia ja kehittämällä itseämme usein työttömyysongelman edessä omat keinot eivät ole riittävät

samainen ministeri tuomitsee johtajien ylisuuret bonukset tämänvuotisessa vappupuheessaan samoin ministeri arhinmäki vaatii loppua valtionyhtiöiden suhmuroinnille ja ministeri urpilainen mainitsi vappupuheessaan ahneuden vahvistuneen ja hyvä veli verkoston pitävän omistaan huolen

suomessa öljyn varmuusvarastoja ovat huoltovarmuuskeskuksen omistuksessa olevat valtion varmuusvarastojen öljyvarastot sekä öljyn maahantuojien velvoitevarastot

kaikki ennusteet viittaavat siihen että elintarvikkeiden hinnat kohoavat heti ensi vuoden alusta

työttömyys on koetellut entisiä teollisuuspaikkakuntiamme mikä on aiheuttanut maassamuuttoa kasvukeskuksiin

suomi pitää kansainväliset velvoitteet selvästi ylittävää öljyvarastojen tasoa

asiantuntijoiden mukaan jopa suomen kilpailukyky heikkenee kulkuväylien kehnomman kunnon takia esimerkiksi naapurimaahan ruotsiin verrattuna

ajantasaisen tiedon saamisesta on jatkossa huolehdittava entistä paremmin ja maanomistajille on tiedotettava näiden velvollisuudesta sekä ohjeistettava selvitysmenettelyssä

öljyä on varastossa noin viiden kuukauden tarpeeseen kun monissa euroopan maissa täytetään minimivelvoitteen mukainen kolmen kuukauden taso

arvoisa puhemies

tämä ilmiö on taas tuonut omat ongelmansa mikä näkyy asuntojen saatavuudessa ja hinnoissa sekä tyhjentyvien paikkakuntien asuntokaupan hyytymisenä ja alueiden palvelujen vähentymisenä

kysynkin hallitukselta onko puheiden lisäksi odotettavissa mitään jotta suhmurointia ja hyvä veli järjestelmää voitaisiin edes hieman kitkeä korruptiovaltio suomessa

haitallista on sekin jos vaikuttavaa ainetta ei ole lääkkeessä

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on askel eteenpäin mutta jos meillä itsellämme olisi näitä kuuroja lapsia tai itse olisimme niin tietysti me toivoisimme että me olisimme tasavertaisia ja että me saisimme kaikki palvelut niin kuin ne jotka näitä palveluja eivät tarvitse

rahoitusmarkkinaveron kokeilujen historia on synkkää luettavaa

kun te ennen viime eduskuntavaaleja yleensä vasemmisto yhdessä vakuutitte että arvonlisäveroa ei koroteta mikä on saanut teidät perumaan nuo lupauksenne

näin parannetaan maanomistajien oikeusturvaa ja vältytään pitkiltä oikeuskäsittelyiltä ja vähennetään suojelusta syntyviä kustannuksia

eikö nyt olisi aihetta muuttaa suuntaa ja laittaa näitä verojen kertymiä myös teidän päällystämiseen kunnostamiseen on kysymyksessä sitten alempiasteiset tai valtatiet

paikallinen pörssi kuihtui ja muun muassa ruotsin valtio joka ilta ja vakioel belcar valtionvelkakirjojen kysyntä laski kun kaupankäynti siirtyi hyvin nopeasti ulkomaille

rajausmenettely kuormittaa suhteettomasti ely keskuksen henkilöstöä ja vähentää resursseja muista tehtävistä

tänä vuonna kiinassa astui voimaan maan elintarvike ja lääkeviranomaisen vahvistama päätös jolla säädellään lääkevalmisteissa käytettäviä ei lääkinnällisiä apu ja sidosaineita

arvoisa puhemies

hallinnollisen taakan keventäminen on hallituksen norminpurkutavoitteiden mukainen muutos joka poistaa merkittävästi markkinoille tulon esteitä

elintarvikkeiden ja lääkkeiden jättäminen korotuksen ulkopuolelle olisi ollut vähävaraisille perheille ja eläkeläisille huomattavasti parempi vaihtoehto

tähän suuntaan tahtotilaa näyttäisi olevan mittavan tieverkostoon ja infraan tehtävän investoinnin myötä

ongelmien tiedostaminen ja nuoren sekä ympärillä olevan yhteisön ennalta ehkäisevä yhteistyö ovat välttämättömiä hyvän kasvun rakentajia

ruotsi luopuikin verosta nopeasti kun se havaitsi siitä olevan paljon haittaa ja kun verokertymäkin jäi vain murto osaan arvioidusta

esityksessä arvioidaan että sääntelyn keventämisellä olisi tulevaisuudessa vaikutusta sopimusasiakkaiden lisäksi myös yksittäisten kuluttajahintojen alenemiseen

lakiin tuleva apuaineen määritelmä on tärkeä asia kun pelkkä lääkeaine ei ole vaaraa aiheuttava vaan myös ne apuaineet

arvoisa puhemies

on muistettava myös että myös diabeetikot ja yleensä erikoisruokavaliota tarvitsevat tulevat tämän nahoissansa tuntemaan

tällä hetkellä suurin ongelmamme maassamme on se mistä löytyy yrittäjiä jotka antavat työtä sadoilletuhansille maamme työttömille

paras lääke nuorison ongelmiin on työn tai koulutuspaikan saaminen nuorille niin että jokainen voi tuntea itsensä tärkeäksi

muutosten myötä raakaöljyn ja öljytuotteiden varastojen käytettävyyden sääntely täsmentyisi vastaamaan nykyistä tarkemmin direktiivissä jäsenvaltioiden velvollisuutta ylläpitää raakaöljy tai öljytuotevarastojen sääntelyä kuitenkin niin että käytännön toiminta säilyisi nykyisenä

käytännössä veroa maksavat vain piensijoittajat

vain tätä kautta suomi nousee jolloin voimme puhua mahdollisesta jaettavasta tai kestävyysvajeen umpeen kuromisesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun suomi on tietotekniikan edelläkävijä voisi lääkepakkauksiin liittää koodin jonka takaa netistä myös asiakas voisi löytää kaikki tarvittavat tiedot lääkkeen sisällöstä valmistajasta toimitusketjusta sekä muut ohjeet

liiketulosta paransivat kansainvälisestä rahtiliiketoiminnasta luopuminen pakettipalveluiden kysynnän kasvu ja tuotannollisen toiminnan tehostamistoimenpiteet joissa on onnistuttu tekemään säästöjä tavoitteiden mukaan